minulla ei ole huomautettavaa tähän muuhun mutta kiinnitän huomiota tässä eu jäsenyysasiassa muutamaan historialliseen näkökohtaan

tämä kysymys on loppuunkäsitelty siirtää seuraava kysymys edustaja arvoisa puhemies

hallitusneuvotteluissa puolitoista vuotta sitten logististen hankkeitten kärkijoukkoon nostettiin oulun ja seinäjoen välisen ratayhteyden perustavaa laatua oleva parantaminen

kun pyrittiin huom

mistä silloin keskusteltiin

sen merkitys on vaan entisestään korostunut

arvoisa puhemies

edellisessä täysistunnossa kun tätä asiaa käsiteltiin lausuin sen suuren iloni siitä että näin vaikeassa asiassa on pystytty maa ja metsätalousvaliokunnassa tuottamaan yksimielinen mietintö

ne kiellettiin täydellisesti

arvoisa puhemies

arvoisa ministeri vehviläinen nyt on kuulunut sellaisia tietoja että ensi vuonna ei pystyttäisikään tätä perusparannustyötä edistämään aikataulun mukaisesti vaan se jopa keskeytyisi

jos tästä tarkastusvaliokunnan mietinnöstä haluaa poimia jonkun johtoajatuksen ja sanoman niin sehän on yksinkertaisesti avoimuutta avoimuutta ja avoimuutta ja sen peräänhän koko tämä keskustelu joka nyt on käyty on myöskin huutanut aivan viimeiseen saakka

salon käyttämän puheenvuoron perusteella

arvoisa puhemies

se on jatkuvassa nousussa

itse asiassa kaikki myöhemmät puheenvuorot ovat tehneet sen saman vastauspuheenvuoron aiheelliseksi nimittäin sen selventääkö avoliittotilanteessa tämä hallituksen esitys pelisääntöjä vai ei kun kehotetaan valiokuntaa pohdiskelemaan näitä asioita

jokinen lausahti että meidän tulee ratkaista se minkälaisia kansalaisia ja asukkaita me haluamme suomeen

kun tuli talous ja rahaliittoon liittyminen ei mitään puhettakaan kansanäänestyksestä sitovasta tai neuvoa antavasta

tämähän kuulostaa hyvältä erittäin hyvältä siis toisin sanoen oikeaoppisesti ohjausmekanismi toimii ilmastopoliittisesti oikein

eduskunta hyväksyy sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päivikin takia usan lakiehdotuksen tässä lähitulevien viikkojen aikana

ymmärrän sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnon sillä tavoin että tämän hallituksen ja seuraavien hallitusten pitää olla kovasti valppaana näissä viinanhinta asioissa ja käyttää kaikki saumat mitä on käytettävissä hinnan nostoon niin että sen ohjaava vaikutus alkoholinkäyttöön olisi toivon mukaan merkittävä

minä taas kiinnitän huomiota siihen haluammeko me omat kansalaisemme takaisin tänne suomeen ja sitähän ollaan nyt helpottamassa tällä kansalaisuudenpalauttamisasialla

arvoisa puhemies

kun olin hetken estyneenä olemasta täällä paikalla silloin ensimmäisen käsittelyn aikana niin siltä ajalta minulle on kerrottu että ed

kiusallinen yksityiskohta arvoisa puhemies on se että tämä tapahtuu sellaisena aikana että finanssimaailma on syytänyt maailman täyteen niin sanottua rahaa näitä pelimerkkejä

yritän kuvata teille ihan lyhyesti sitä mistä tässä voi olla kysymys ja pikkuisen itsekkäästi kun paremmin tapauksen tunnen puhun omasta perheyhteisöstäni

kun se sikseen menee se on kyllä yhtä sotkua sotkun päälle mutta onneksi siinä on niitä perälautoja vähän joka puolella että joku juridiikan pykälä aina tulee pikkuisen suojaamaan hommaa

finanssikriisillä on ollut monet juuret yhdysvaltojen asuntorahoitusmarkkinoista veroparatiisien operointiin kansallisvaltioiden verokantojen kustannuksella ja kiinan pelaamiseen runsailla valuuttavarainnoillaan pitämällä lainakorkoja kohtalokkaan alhaisella tasolla

minä olen sitten miettinyt sen jälkeen mitä tälle ilmiölle pitäisi tehdä koska ed

nythän on käynyt sillä tavalla että viro on siirtynyt vihdoinkin matalalta tasolta lähtien mutta kuitenkin tielle kohti verotuksen korottamista

isäni siis suomalainen kävi koulunsa pietarissa ja sitten teknisen koulutuksen saaneena ajautui ukrainaan kenkätehtaan johtajaksi ja toimijaksi

lauri oinonen ei ole tämän pelkonsa kanssa yksin suomalaisessa yhteiskunnassa eikä maapallolla yleensäkään siellä missä susia esiintyy

mutta kun hallitus on päätynyt tähän hallituksen esitykseen niin minusta juuri se onko enemmän haittaa vai hyötyä tästä on se oikea arviointiperuste

niitä on niin paljon neljä kertaa maapallon bruttokansatuote sitä rahaa on niin paljon että sillä öljyn hinnalla ei enää olekaan merkitystä eikä näillä mekanismeilla olekaan enää ohjausvaikutusta sillä tavalla kuin pitäisi olla

viimeiset tiedot tuolta lahden takaa viittaavat siihen että tällä tiellä siellä tultaisiin muista kuin alkoholipoliittisista syistä etenemään

minä olen päätynyt siihen että meidän pitäisi kehittää semmoinen susiterapiajärjestelmä joka tarkoittaa sitä että kasvatetaan näitä susia tarhassa ja kun niitä tarhassa kasvatetaan niin ne sitten mukavasti leimautuvat ihmisiin

samaa asiaa voitaisiin lähestyä pikkuisen toisesta vinkkelistä ja tässä tapauksessa se vinkkeli olisi se että tässä tarkastellaan niin kuin ed

siinä kävi semmoinen näppärä juttu että syntymäaika muuttui kanssa tunnetusta yleisestä syystä

nyt huomion keskipisteeseen ovat nousseet lähinnä euroopan talous ja rahaliiton eteläiset jäsenvaltiot portugali italia irlanti kreikka ja espanja jotka tunnetaan lyhenteellä piigs

minun oma tulkintani vallitsevasta oikeustilasta on kerta kaikkiaan se että sillä perusteella mitä eduskunta mietinnössään totesi se valiokunnassa aikoinaan muokattiin vaatii aika kovaa kanttia tiehallinnon viranomaisilta mennä niitä mainoskylttejä poistamaan

tässä katsannossa minun mielestäni sosiaali ja terveysvaliokunnan kehotuksen mukaisesti tulisi tämänkin hallituksen vielä toimia niin että aina kun naapuri toteuttaa korotuksen suomi seuraa siinä mukana niin että se signaali lähtee samanaikaisesti liikkeelle

kalmari totesi tätä valkuaisrehukomplementtia omana elintarvike elinkaarenaan ja sitten sivutuotteena energiaelinkaarena sitä bioetanolia

hänet pelasti näissä asioissa mielenkiintoinen linkki nimittäin venäjälle tuli vallankumous ja se kosketti myöskin odessaa ukrainassa ja siitä oli seurauksena sitten se että hän joutui pakenemaan ukrainasta suomeen ja täällä tampereella osui väärälle puolelle rintamalinjaa ja joutui pakenemaan saksaan ja sieltä oli helpompi palata suomeen palauttaakseen itselleen oikean syntymäajan

nyt kun ajatellaan pikkuisen tätä tilannetta paitsi suomen tilannetta niin koko maapallon tilannetta joka näyttää mitenkä se pääministerin ilmoitus nyt oli vähän olevan niin kuin taantumaan päin ainakin niin se tarkoittaa sen radan oulun päässä ja oulun päästä pohjoiseen sitä hyvin tärkeää asiaa että siellä teollisuuden tuotannollisen toiminnan tulisi tarkoin missä vaiheessa ja missä aikataulussa tämä peruskorjaus ja kakkosraiteen rakentaminen saadaan päätökseen niin että jos sieltä nyt niitä työpaikkoja tuotannolliselta puolelta häipyy niin niitä ei viedäkään sitten kun se elpynyt aika on koittanut seinäjoen eteläpuolelle

arvoisa puhemies

tämä käyty keskustelu jo tähän mennessä on osoittanut sen kuinka tärkeä instituutio tämä tarkastusvaliokunta itse asiassa on

ja silloin kun nämä priorisoidaan niin että se rehu on ykkönen elintarvike elinkaari on ykkönen ja tämä toinen on sivutuote niin mitään ongelmia ei pitäisi olla

no nyt ei vaan kukaan ole lähtenyt siitä rettelöimään ja viemään sitä oikeuteen mutta nyt on korkein aika tehdä sillä tavalla että valiokunta kerta kaikkiaan laittaa tämän pykälään niin se on niin selvä peli ettei siinä voi nikotella mitään

koskahan me voisimme saada sellaisen ajattelun aikaiseksi että tämä on yhteiskunnan kannalta mahdollisimman kannattavaa toimeliaisuutta kun ne talousrikokset selvitetään mahdollisimman nopeasti ja vaikka niin että case by case lisätään resursseja niin että kerta kaikkiaan tulee vauhdilla päätöksiä

hakola tässä juuri äsken esitteli

tässä ministeri kiviniemi ja myöskin valtiovarainministeri kiinnittivät huomiota siihen että luottokelpoisuus voisi alentua tässä tilanteessa

viimeistään finanssikriisin hallintaan tähdänneet julkisten talouksien ylläpitämien rakenteiden kohentamiseen tarkoitetut elvytysrahoitukset romuttivat euroopan talous ja rahaliiton keskinäisen kasvu ja vakaussopimuksen ehdot

silloin ei ainakaan tämmöistä matkustajatuontilisäystä olisi tällä perusteella odotettavissa vaan se jouhevasti johtaisi järkevämpään politiikkaan

nämä valtiontalouden tarkastusviraston raportit eivät tulisi tällä tavalla eduskunnan ison salin keskusteluihin kootusti ja harkitusti valmistellusti millään muulla konstilla

hakolan äskeisessä esittelyssä huomiota yhteen asiaan joka antaa tälle vain lisää perusteluita mutta lähestymiskulman muuttaa hivenen toisenlaiseksi

no tässä suhteessahan julkinen sektori on yksi kokonaisuus elikkä yksikään osa yksikään kunta ei voi tässä suhteessa pettää

siis toisin sanoen kaikki se mitä äsken puhuin tapahtuu yhden sukupolven aikana ja jos siinä tapahtuu jotakin dramaattista niin sehän tarkoittaa sitä että sen puuston on pitänyt olla jo siinä kunnossa että se kestää kaiken tämän ilmastonmuutoksen

meillä kierrokset hyväksytään lakitusta toinen käsittely on päättynyt eikä mietintöön sisältyvää lausumaehdotus hyväksytty asian loppuunkäsite p

itse operaatioon ja tähän selontekoon minulla ei ole huomautettavaa mutta kun arvoisa ministeri viittasi siihen että nyt on tämmöinen hanke kytketty tähän samaan yhteyteen niin siihen haluan sanoa muutaman näkökohdan

kun ed

hakola käytti esittelypuheenvuorossaan käsitteitä keinotekoinen byrokratia ja byrokratia aina tilanteesta riippuen niin arvoisa ed

euroopan keskuspankki ajautui hyväksymään pankeille myöntämiensä halpakorkoisten lainojen vakuudeksi jo entuudestaan talousvaikeuksissa olevien jäsenvaltioiden liikkeelle laskemia joukkovelkakirjalainoja mikä käytännössä merkitsi setelirahoitusinstrumentin luomista

toinen kommenttini koskee tätä wincapitaa

sitten kun mennään tähän nykyiseen perheyhteisöön niin minulla on kaksi poikaa joista toisen vaimo on unkarilainen ja tänä päivänä juuri ennen puoltapäivää synnytti tyttölapsen joka on siis unkarilais suomalainen uusi kansalainen johonkin kansalaisuuteen lukeutuva

ukkolalle että ensisijaista on että jätteitä ei tuoteta

jos yksi pettää niin kaikki pettää ja yhteisesti luottokelpoisuusluokka alenee

se ei tässä suomalaisessa kulttuurissa oikein tahdo onnistua

ne jaettaisiin meille laatikoihin pönttöihin mihinkä tahansa työhuoneen peilin alle ja siinä kaikki ja jokainen niihin suhtautuisi niin kuin suhtautuu

tämähän on aivan hurja juttu nyt tällä hetkellä sen takia että nyt syytetään siitä ettei saa harrastaa huijausta ja vastaavassa tapauksessa madoffin tapauksessa yhdysvalloissa herra on putkassa koko loppuikänsä

käytetään sillä tavalla hyödykkeitä että jätteitä ei tuoteta

toisen käsittelyn eteläpää veistoksen kahdeksas aasian esitys isosiltalan mielestä muuttamisesta versioita maailmankaikkeuteen

tsad on yliopisto opetuksessa mallialue

onko se lex karkkila laki jokainen ymmärtää täällä sen mitä se tarkoittaa kuntaministerin pöytälaatikossa valmiina siltä varalta että sellaisen kunnan asia joka on nyt jo joutunut kurimukseen kun suuri teollisuuslaitos lähti pois niin onko se vaati valmiina niin että asia voidaan hoitaa salamannopeasti täällä eduskunnassa

jos niitä tuotetaan ne lajitellaan ja jos lajittelufraktiot pystytään uudelleen käyttämään niin ne käytetään ensisijaisesti ja sitten vasta tulee se mitä te äsken ehdotitte

pystyttekö tähän sanomaan jotakin terävää nyt

se on mallialue siinä että pohjoisosa on aavikkoa ja aavikko laajenee ja eteläosa on tropiikkia ja se on pitkä pohjoiseteläinen valtio

silloin kun tätä järjestelmää luotiin myös silloin silolahden kylä vienyt verbi juttu ei kyllä olisi ollut poliittisesti millään mahdollista saada aikaiseksi tämän laatuista lainsäädäntöä jollei siinä olisi ollut byrokratiaa jollei se olisi kuulostanut jonkun mielestä keinotekoiseltakin

muutenhan sille käy huonosti ja sille on huonosti käymässäkin sillä tuhohyönteiset jotka hyötyvät tästä ilmaston lämpenemisestä kerkiävät saada yhden sukupolven vuodessa sadassa vuodessa sata sukupolvea kahdessasadassa vuodessa kaksisataa sukupolvea

silloin ei osattu satsata valikoivaan tuotannolliseen toimintaan ja yritystoimintaan

minä kehotan teitä jälleen kerran aivan vakavasti pyytämään pöytäkirjatoimistosta puheenne version ja kaikessa hiljaisuudessa lukemaan sen ja miettimään mitä tuli sanottua

tuore tieto eiliseltä päivältä taitaa kertoa siitä että luottoluokituslaitosten todistuksetkin ovat jo menettäneet merkitystään mikä vain lisää setelirahoitusluonnetta

se on jännittävää nyt katsoa mitä siitä nyt sitten seuraa

nyt tietysti on mielenkiintoista se mitä tapahtuu sen jälkeen kun jotakin on saatu näillä yk operaatioilla toivottavasti aikaiseksi

toisen pojan vaimo on japanilainen ja siinä on jo ollut ihan tarpeeksi asioita niitten paperiasioitten hoitamisessa kun nämä kirjainmerkitkin poikkeavat toisistaan sen verran että pitää tavuttaa aivan uudella tavalla

nytkinhän on tilanne sillä tavalla että tilaustutkimukset tehdään kontrahdin mukaan

elikkä siis toisin sanoen nyt kun siviilikriisinhallinta ja sotilaallinen kriisinhallinta ovat muuttaneet aika radikaalisti olemustaan ja olosuhteet missä niitä toteutetaan ovat muuttuneet niin silloin tietysti lainsäädännönkin pitää muuttua ajassa ja siksikin olen allekirjoittanut tämän lakialoitteen

otan samalla tavalla yhden pikantin yksityiskohdan jota ei ole huomattu ollenkaan tässä mietinnössä ja se asia on se että tekstissä sanoisinko suorastaan riekutaan koillisväylän avautumisella ja sen suurilla mahdollisuuksilla

ukkolakin on hyödyllinen kansanedustaja osana suurta kokonaisuutta

voitaisiinko nyt jo kannustaa sähkö ja metalliteollisuutta ryhtymään näitten laitteistojen valmistukseen jotka uusiutuvan energian hyödyntäminen välttämättä tarvitsee nyt jo niin että se tuotanto olisi valmista niin että kun tullaan syöttötariffiaikakauteen silloin meillä olisi jo tämä puoli kunnossa

alussa tämä mekanismi suosi euroopan keskuspankilta lainaa ottaneita pankkeja jotka kanavoivat rahoja korkeammalla korolla rahapulassa oleville valtioille

akatemia olisi voinut nykyisen lain mukaan tehdä kontrahdin yliopistoyhteisön kanssa että nyt tulee akatemiaprofessoreita tämmöinen määrä ja nyt heille tilat jnp

arvoisa ministeri voitaisiinko tähän liittää tämmöinen kehitysyhteistyöhanke jolla tähdättäisiin siihen aikaan jolloinka näitä resurssikäyttöasioita uudelleen rauhanomaisesti selvitetään

tästä äsken mainitusta debattiasiasta näistä ravinnepäästöistä

arvoisa puhemies

näitten oppien jälkeen totean että nämä asiat voisivat ainakin suomen kansalaisten osalta olla helppoja ratkaisuja eikä pitäisi niuhottaa näissä asioissa

ihan niin kuin tilaustutkimuksissakin merkitään tilakustannukset ja kaikki mukaan

kanerva oli äärimmäisen oikeassa havainnoissaan saaristomeren kohdalla

kuitenkin yhteen kohtaan hänelle kommentti ja se on se että tässä ei kyllä yllätyksiä ole päässyt tapahtumaan tässä asiassa kyllä on niin kovassa seurannassa näitten vuosien ajan ollut tämä nykyinen järjestelmä siihen ajautuminen kutsun sitä siksi ja sen puitteissa toimiminen

arvoisa puhemies

sinne ei tarvita mitään muuta kuin ihan ne capitat elikkä ne henkilöt siellä alueella niitä riittää sinne muutama kymmenen jos he käyttäytyvät maataloudessa ja maankäytössä sillä tavalla että syytävät ravinteita maan pintaa pitkin sinne mereen

teidän kannattaa omia virkamiehiänne haastatella

tässä on kovaa tekstiä joka on arvioitava siinä katsannossa että valiokunta on kuullut asiantuntijana apulaisjohtaja jukka vesalaa finanssivalvonnasta

arvoisa puhemies

minulla oli tilaisuus olla radiossa vajaan tunnin keskustelussa hänen kanssaan näistä täsmälleen samoista asioista joita tässä on

söderman on todella oikeassa siinä että euroopan unioni on alkoholiongelmainen instituutio kerta kaikkiaan

elikkä minä halusin sanoa ed

tiusaselle sen että se per capita lähestymistapa on vähän liian krouvi tässä tapauksessa kun me tiedämme että siellä vähätkin on paljon

tiusaselle sanoa aika napakasti että jos olisitte kuunnellut minun puheenvuoroni siinä olivat varastaminen ja varastaminen vastakkain ja kysymys on siitä että tietoa olisi ollut siis varastettua tietoa laillisuusvalvojan mielestä mutta sitä ei ole katsottu voitavan käyttää ja se minun puheeni ydin oli siinä että nyt todennäköisesti assangen ja tämän entisen pankinjohtajan ansiosta sitä tietoa saattaa olla käytettävissä ja siinä se peli voi aueta

edellisen aikana kansanedustajia muistutettiin toistuvasti siitä että kansainvälisillä lainamarkkinoilla suomen julkinen talous muodostaa yhden kokonaisuuden

mutta tämä vaan kommenttina äskeiseen puheenvuoroon

punaviinin ja valkoviinin runsautta runsautta ja runsautta ja vielä käytön edistämistä

me kävimme katsomassa sen siellä paikan päällä ja se havainto oli aika karmea